meillä asuu edelleenkin suuri joukko ikääntyneitä kotona joiden todellista palvelutarpeen tilannetta ei tiedetä koska arviointi tehdään kunnan omien kriteerien ja palvelutarjonnan mukaan ei vanhuksien ja heidän omaistensa elämäntilanteen perusteella

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin opiskelijoiden sairauspäivärahan määrittelemiseksi niin että sairauspäivärahan perusteena on sekä opintoraha että opiskelijan työtulo

tämä edellyttää että kunnat keskittyvät toimiin joilla ehkäistään perheiden ongelmia ja tuetaan perheiden arkea niin että voidaan tehokkaasti torjua väkivallantekoja

meillä on erilaisia ikääntyneitä ihmisiä erilaista palvelua ja hoitoa tarvitsevia ihmisiä ja heidän keskinäinen ryhmittyminen ja sosiaalinen verkosto onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla kun tämä nähdään myös kokonaisuutena tätä sijoitusta suunniteltaessa

on erittäin tärkeää että myös sote uudistuksessa huomioidaan nämä haasteet ja istutetaan istanbulin sopimuksen velvoitteet ja etenkin sopimuksen asenne mukaan sote rakenteisiin ja toimintaan

elämä ja asuminen perhekodissa on oltava turvallista yhteisöllistä sekä sen pitäisi olla koko elämäntilannetta vahvistavaa ja tukevaa

mitä toimia hallitus tulee edellyttämään työnantajilta että työnantajat tulisivat parantamaan työolosuhteita työssä jaksamista jotta työntekijät jaksaisivat olla pitempään työelämässä ja mitä edellytyksiä te tulette vaatimaan työnantajilta että työnantajat eivät irtisano työntekijöitä kun heille tulee ikää ja sitten ehkä työkyky jossain määrin tulee laskemaan

arvoisa puhemies

vanhuspalvelulaki valmistui eduskunnan käsittelystä pari vuotta sitten ja laki on tullut voimaan reilusti yli vuoden ollut voimassa jo reilusti yli vuoden

jos perhekodissa on asukkaita jotka käyttäytyvät sairautensa vuoksi tai jostakin muusta syystä levottomasti tulee nämä huomioida myös tässä sijoitustilanteessa

nyt lausuntokierroksella olevaan tuulivoimalan tutkahaittalakiin eli lex raaheen liittyen olisi tärkeää että tuulivoiman kehittämisalueita voidaan pikaisesti nimetä muuallekin suomeen

lain keskeiset sisällöt ovat toisaalta ikäihmisen osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen niin että ihmisellä on aidosti mahdollisuus olla aktiivinen yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen toimija ja hänellä on päätösvaltaa omaan elämäänsä toisaalta tavoitteena on mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen jota tavoitellaan jokaisen ihmisen kohdalla ja joka turvataan tarjoamalla muun muassa hyvä ja turvallinen asuminen oikea aikaiset ja laadukkaat palvelut ikäihmisen yksilöllisen tarpeen mukaisesti

tältä osin meidän pitää vahvistaa perhekodissa olevaa osaamista ja sitä kautta tämän täytyy näkyä myös hoitajarakenteessa

lakiesityksessä mainitaan erikseen että kaakkois suomi on hyvätuulista aluetta jossa on paljon potentiaalia tuulivoimarakentamiselle

minkälaisia toimenpiteitä työnantajilta velvoitetaan että he parantavat näitä työolosuhteita eivätkä irtisano ihmisiä eläkkeelle tai työttömyysputkeen

toistaiseksi ei ole kuitenkaan käytettävissä yksityiskohtaista tietoa siitä miten kaakkois suomessa tuulivoimaloiden aluevalvonnalle aiheuttamat haitat ja häiriöt saataisiin poistettua

selvityksessä todetaan muun muassa että kiire resurssipula ja osaamisen puute lisäävät kaltoinkohtelua ja siihen liittyvää riskiä

palveluissa kotiin annettavat ja muut avopalvelut ovat keskeisiä

kaakkois suomessa tuuliolot ovat hyvät ja tuulivoiman kehittämiselle on suotuisat puitteet myös alueen energiateknisen osaamiskeskittymän vuoksi

lähtökohtana on että ylivoimainen enemmistö vanhuksista elää omassa kodissaan mahdollisimman monta toimintakykyistä vuotta

kun me kehitämme perhehoitoa niin tämän tyyppiset asiat täytyy huomioida että nämä eivät missään nimessä saa olla osa perhekotia vaan päinvastoin meidän pitää luoda sellainen järjestelmä jossa tämän tyyppinen toiminta ei ole millään tavalla hyväksyttävää

nämä ovat tärkeitä tavoitteita mutta olennaista on myös että bioenergian käytön lisääminen tapahtuu kestävästi siten etteivät luonnon monimuotoisuuden suojelu vesiensuojelu ja muut ympäristönsuojelun tavoitteet vaarannu

monen vanhuksen levottomuuden ja aggressiivisen käyttäytymisen taustalla saattaa olla vahva sairaus väärä lääkitys tai sopeutumattomuus paikkaan sinällään

tehostettua palveluasumista kehitetään ja lisätään edelleen

järjestöjen merkitys ihmisten arjessa on kiistatta erittäin suuri ja järjestöjen merkitys nimenomaan arjen selviytymisen ja terveyden edistämisen kannalta on osoitettu tärkeäksi

ammatillinen osaaminen auttaa näiden käsittelyyn ja oikeanlaiseen tulkintaan ja antaa siten myös paremmat edellytykset perhehoidon kokonaisvaltaiselle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle ja laadun varmistamiselle

tässä yhteydessä täytyy tuoda esiin huoli metsälain valmistelusta

arvoisa puhemies

näiden lisäksi terveyden edistäminen ja toisaaltaan kuntouttava työote ovat aivan keskeisiä hyvän ja arvokkaan ikääntymisen turvaamisessa

lakiluonnoksessa ei huomioida energiapuun korjuun vaikutuksia vaikka tutkimustulokset osoittavat ja maalaisjärkikin sanoo että sillä voi olla huomattavia vaikutuksia metsäluonnolle etenkin lahopuusta riippuvaiselle lajistolle joka on aivan keskeinen luonnon monimuotoisuutta ajatellen

arvoisa puhemies

järjestöissä on syntynyt paljon erilaisia kysymyksiä siitä miten niiden tulisi edetä jatkossa ja mikä on niiden rooli ja tehtävä tässä palvelukokonaisuudessa

palvelurakenteen muutoksilla tavoitellaan myös merkittäviä kustannussäästöjä mutta ensisijaisesti näen palvelurakenteen muuttamisen välttämättömänä ihmisten hyvinvoinnin kannalta

uskon myös siihen vastoin ministerin antamaa näkemystä että perhehoitoon voidaan sijoittaa myös erittäin vaativaakin hoitoa tarvitsevia lapsia jos perhehoidossa on ammatillisesti pätevät henkilöt ja hoitajat hoitamassa

mutta näissä tilanteissa tarvitaan vahva sidos ja yhteistyö ja yhdessä tekeminen perhehoidon ympärillä oleviin sosiaali ja terveyspalveluihin ja alan ammattilaisiin jotka tukevat perhehoitoa ja ennen kaikkea näitten lasten hyvinvointia

tilannetta on vaikeuttanut myös euroopan unionin kilpailulainsäädäntö ja sen tulkinta sekä verottajan epäselvät tulkinnat sekä myös yleishyödyllisyyden määrittelyn epäselvyys

kysyisin ministeri rehulalta nyt sitä miten hallitus turvaa kansalaisjärjestöjen tulevaisuuden myös tässä kunta ja palvelurakenteen ja taloudellisten haasteitten keskiössä

riittävän kokoiset kylpyhuoneet erilaiset tukimuodot hissit ja esteettömyys ovat erittäin tärkeitä kotona asumisen tueksi

tuolloin totesimme että ilmastonmuutoksen torjunnan kustannukset tulee jakaa oikeudenmukaisesti ottaen huomioon eri osapuolten erisuuruiset mahdollisuudet osallistua niihin

sitä kautta kuitenkin voidaan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti antaa lapsille kokonaisvaltaista tukea kehitykseen

erityisesti tulee huolehtia siitä ettei kustannuksia sälytetä omassa yhteiskunnassamme vähävaraisimpien ihmisten kannettaviksi

sen takia minun mielestäni olisi erittäin tärkeätä että tätä perhehoitoa viedään eteenpäin ja sitä viedään ennen kaikkea ammatillisen osaamisen ja erittäin tiiviin yhteistyön puitteissa näitten muitten sosiaali ja terveyspalveluiden kanssa

yksin asuminen ei ole aina paras vaihtoehto ja silloin erilaiset perhekodit ryhmäkodit kevyemmät palveluasumisen muodot ja muut yhteisölliset ratkaisut ovat hyviä

myös omaishoidon kehittäminen on olennaista joten omaishoitajien työtä ja asemaa on tuettava ja etsittävä myös nykyistä joustavampia ratkaisuja työn ja omaishoidon yhteensovittamiseen

nyt kun ministerikin on itse paikalla niin haluan tässä yhteydessä jälleen kerran kiittää tästä erittäin hyvästä hallituksen esityksestä

tämä hallituksen esityshän mahdollistaa nyt sen että sairauspäivärahalla oleva opiskelija pystyy suorittamaan vähäisin määrin opintojaan sairauspäiväraha aikana

käytännössä tämä on monelle opiskelijalle erittäin tärkeä uudistus senkin takia että useimmiten opiskelijat ovat tällöin pitkään sairauslomalla ja tavallaan tätä kautta he pystyvät olemaan kiinnittyneinä edelleen opiskeluun ja opiskelijaelämään ja siihen yhteisöön johon he sitten tulevaisuudessa toivottavasti myös palaavat

puhutaan että ihan tavallinen perhe pystyy voittamaan ihan tavallinen perhe pysty hoitamaan hyvin monenlaisiakin lapsia ja nuoria

toinen asia on ollut se että tätä kautta kun opiskelijat ovat pystyneet suorittamaan joitakin opintoja yhteys sitten näitten opintojen etenemiseen paranee ja sitä kautta myös opintojen suorittamiseen liittyvät voisiko sanoa tämmöiset kuntouttavatkin elementit pystytään hyödyntämään

mutta on tilanteita joissa vaaditaan kuitenkin myös perhehoidossa olevilta vanhemmilta ammatillista osaamista

sen takia näen että meillä pitää olla erilaisia perhehoitoyksiköitä ja paikka jonka voidaan sitten itkeä paikkoja joihinka voidaan sijoittaa lapsia joilla on erilaisia tarpeita ja sitä kautta tarjota lapsille se paras mahdollinen hoito ja ennen kaikkea pitkäjänteinen hoito ettei lasta siirretä paikasta toiseen sen mukaisesti mitä hoitoa hän sisällöllisesti tarvitsee vaan että hänellä on pysyvät aikuiset ihmissuhteet minkä varaan hän voi rakentaa omaa elämäänsä ja sen tueksi hän saa sitten tarvittavat palvelut

toinen asia johon haluan tässä yhteydessä myös kiinnittää huomiota on se että jatkossa kun opiskelijoiden sairauspäivärahaa kehitetään toivoisin että näitä sairauspäivärahan laskentaperusteita yhdenmukaistettaisiin muitten kansalaisten kanssa sillä tavalla että ne perusteet perustuisivat todellisiin tuloihin eikä siinä huomioitaisi ainoastaan joko työtuloa tai sitten opintorahaa mikä käytännöllisesti katsoen tuo vain osan opiskelijoitten tulosta huomioiduksi kun muilla kansalaisilla huomioidaan ihmisen kokonaistulot

tämä myös vaikuttaa siihen että kun opiskelija jää sairauspäivärahalle niin hänen toimeentulonsa heikkenee sille tasolle että useimmiten hän joutuu turvautumaan myös tässä yhteydessä toimeentulotukeen

toimeentulotuki taas edellyttää sitten monesti jo opintoaikana esimerkiksi opintolainan ottamista ja tämä tuo sitten erilaisia variaatioita siihen miten toimeentulotukilaskentaperusteetkin huomioidaan kunnissa

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

on todella hämmästyttävää miten välinpitämättömästi sekä hallitus että hallituspuolueiden eduskuntaryhmät suhtautuvat erittäin voimakkaasti kasvavaan työttömyyteen

esittelin lain ensimmäisessä käsittelyssä näkemyksemme kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvistä kriittisistä näkemyksistä ja ongelmista minkä takia en tässä yhteydessä niihin enemmälti kiinnitäkään huomiota

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätyikin hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset eduskunta pyysi ensimmäisen käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvä lakers kohtaamisesta laki edustan toimintaa tai toisia

hallitus ja hallituspuolueet todistelevat ja vähättelevät sanomalla ettei välikysymys asiana olisi tarpeellinen eikä tärkeä

silti muutamia asioita jotka liittyvät nimenomaan lausumiin haluan kuitenkin tässä puheenvuorossani tarkentaa ja käydä niitä asioita läpi

arvoisa rouva puhemies

hallitus sanoo että hallitus on jo toiminut ja työllisyyden parantamiseen ja elvytykseen ei ole tällä hetkellä tarvetta

hallituksen esitys lapsilisän indeksisidonnaisuuden poistamisesta on yksi monista säästötoimista joilla pyritään paikkaamaan julkisen talouden heikkoa tilaa arvioimatta tarkemmin pitkäaikaista vaikutusta

päädyimme kuitenkin esittämään lain hyväksyntää mutta halusimme tuoda kahden lausuman kautta kuntouttavan työtoiminnan kriittiset kysymykset esille

tällä hetkellä oleva yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne sekä räjähdysmäisesti kasvava työttömyystilanne ovat hyvin poikkeuksellisia

asiantuntija arvioiden mukaan esitys heikentää lapsiperheiden toimeentuloa ja siten vaarantaa lasten oikeuksien toteutumisen erityisesti pienituloisten monilapsisten ja pienten lasten perheiden sekä yksinhuoltajaperheiden kohdalla

mutta ensinnäkin arvoisa herra puhemies meillä on nyt lakiesitys jonka tavoitteena on edistää työkyvyttömyyseläkkeellä olevien mahdollisuuksia tehdä työtä

jos näitä lausuman sisältöihin kuuluvia asioita ei toteuteta lain tavoite ei toteudu

tarvitsemme vahvoja työllisyyteen aidosti vaikuttavia toimenpiteitä

yhdessä hallituksen tekemien muiden pienituloisiin ja haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin ja perheisiin kohdistuvien leikkausten kanssa se syventää vanhempien taloudelliseen asemaan perustuvaa lasten eriarvoisuutta

tähän sosialidemokraatit ovat vastanneet hallitukselle ja tuoneet esityksiä joita hallitus kuitenkin jälleen kerran vähättelee

ensimmäinen lausuma puuttuu kuntouttavan työtoiminnan sisältöön joka ei vastaa kuntouttavan työtoiminnan tarvetta

sosiaaliturvalla on merkittävä rooli etenkin pikkulapsiperheiden arjessa ja käytettävissä olevien tulojen niukkuus vaikuttaa monella tavalla lasten päivittäiseen elämään ja mahdollisuuksiin kuulua ryhmään

laki parantaisi ennen kaikkea työkyvyttömyyseläkkeellä olevien mahdollisuuksia jättää eläkkeensä lepäämään ja saada eläkkeensä myös ilman työkyvyn arviointia uudelleen maksuun jos työnteko päättyy tai työtulot vähenevät laissa olevien ansaintarajojen mukaiseksi

ilman riittävää rahoitusta sisältöä ja sen kehittämistä ei pystytä parantamaan

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten hyvinvointi eriytyy voimakkaasti vanhempien koulutuksen sosioekonomisen aseman ja taloudellisten tilanteitten mukaan

arvoisa herra puhemies

kun nuori astuu varusmiespalvelukseen se on erittäin tärkeä vaihe hänen elämässään koska voi olla että hän on ensimmäistä kertaa pois kotoa ja siinä mielessä ottaa ensimmäisiä askeleita myös elämänsä itsenäistymiseen

laki koskisi sekä työeläkelakien että kansaneläkelakien mukaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevia ihmisiä ja tämä lakihan on määräaikainen

arvoisa rouva puhemies

työttömyys ja ennen kaikkea nuorisotyöttömyyden kasvu on viimeisen vuoden aikana ollut erittäin voimakasta

perheen varattomuus kaventaa lapsen mahdollisuuksia osallistua elinpiirinsä tavanomaisiin toimintoihin ja valintoihin ja johtaa ulkopuolisuuden kokemuksiin

kuntouttavan työtoiminnan ydinkysymyksenä on se että jos me tarjoamme ihmiselle kuntouttavaa työtoimintaa sen on sisällöllisesti oltava suunniteltua jokaiselle yksilöllisesti ja tavoitteellisesti

kuten varmaan muistatte kun tämä laki oli ensimmäisen kerran meillä keskustelussa niin suurena kysymyksenä oli tilanne jossa työttömyys kasvaa yhteiskunnassamme ja epäilimme sitä tuleeko tämän lain perimmäinen tavoite toteutumaan koska työttömyys joka tapauksessa on aina ollut vaikea työkyvyttömyyseläkkeen saajille ja miten sitten tämän lain avulla voisimme mahdollisesti parantaa heidän työhön paluutaan

minulla oli vuosi sitten mahdollisuus tutustua eri varuskuntiin muun muassa vekaranjärvellä johon ministerikin tuossa äsken viittasi olevaan terveydenhuoltojärjestelmään

arvoisa herra puhemies

kuntoutuksen on oltava räätälöityä juuri ihmisen omia tarpeita silmälläpitäen

olin vähän yllättynyt siitä että siinä yhteydessä kun esimerkiksi siellä on flunssa aalto tai muu vastaava siellä muun muassa muut varusmiespalvelua suorittavat lääkintämiehet auttavat sitten perusterveydenhuollon henkilöstöä näissä tärkeissä tehtävissä

sirpaleinen työmarkkina asema pätkätyöt lyhyiden työsuhteiden ja työttömyyden vuorottelu sekä matalapalkkaisuus aiheuttavat enenevässä määrin taloudellista ahdinkoa lapsiperheissä

poliisin hallintorakenneuudistusta jatketaan edelleen tulevana vuonna

työ voi olla tätä kokonaisuutta kokoava tukeva ja kuntouttava

miten meidän varusmiespalvelussa oleva terveydenhuolto pystyy vastaamaan niihin haasteisiin muun muassa mielenterveyteen liittyviin kysymyksiin tai sydänsairauksiin tai sitten niihin kysymyksiin jotka muun muassa vekaranjärvellä ovat tulleet esiin

suurena ongelmana on että toiminnan sisältöön ei ole pystytty panostamaan minkä takia ihmiset eivät ole välttämättä kokeneet sitä mielekkääksi

kuntouttavan työn sisällön on oltava tavoitteellista ja vaikuttavaa

miten pystytään tunnistamaan esimerkiksi kotona olevat suuret vaikeudet jotka sitten kumuloituvat mahdollisesti erittäin suurinakin tragedioina ihmisen elämässä

erityisesti siitä syystä on ristiriitaista että hallituksen esityksessä arvioidaan että esitys tuo toimeentulotuen piiriin jonkin verran myös uusia lapsiperheitä

poliisissa kuten muuallakin valtionhallinnossa johon viime vuosina on kohdistunut voimakkaita rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia ja tuottavuusohjelmien seurauksena myös henkilöstön vähenemistä on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota jaksamiseen ja työhyvinvointiin

samana vuonna tupakkaveron tuotto oli noin puolet tästä

miten meidän terveydenhuolto varusmiespalvelussa pystytään turvaamaan

toimeentulotuki luo syvän kannustinloukun johon vaikeassa työmarkkina asemassa olevia ihmisiä ei pitäisi tietoisin poliittisin päätöksin ohjata

tavoitteet ovat usein hyvin pieniä